oman lisänsä tai epävarmuutensa tuo myös se että monilla länsimailla on erittäin suuret budjettivajeet ja näiden budjettivajeiden umpeen kurominen saattaa aikanaan hidastaa talouskasvua

mielestäni yhtenä suomen tämän hetken suurimpana ongelmana on se että valtio velkaantuu erittäin reippaasti erittäin nopeasti

meillä on ehkä siinä mielessä ollut hyvää tuuria että korkotaso on ollut historiallisen alhaisella tasolla ja näin korkomenot ovat pysyneet kurissa mutta jos korkotaso nousee niin se tulee oleellisesti kaventamaan valtiontalouden pelivaraa

hallituksella on kyllä ollut varaa antaa miljardien verohelpotuksia joista lähinnä ovat hyötyneet suurituloiset

uskallusta ei ole kajota pääomatuloveroon sen kiristämiseen vaikka sitä kovasti hallituspuolueidenkin piirissä ainakin puheissa kannatetaan

manninen mielestäni tuloerot ovat suomessa revenneet liian suuriksi ja nyt tarvittaisiin askelia toiseen suuntaan

kun heinäkuussa nostettiin arvonlisäveroa ja nyt ollaan nostamassa energiaveroja niin nämä korotukset kohdistuvat erityisen raskaasti pienituloisiin

tämä sen paremmin kuin kasvava pitkäaikaistyöttömyyskään eivät kuitenkaan hallitusta näytä huolestuttavan

edes osittaista tarveharkinnan poistoa ei ole odotettavissa vaikka tämä yleisesti kyllä tunnustetaan suureksi ongelmaksi

arvoisa puhemies

hautala näytti poistuvan salista mutta voisin todeta mitenkään asiaan sen paremmin perehtymättä että pori on mukavasti siinä vaasan ja turun välissä ja näin ollen aika luonnollinen paikka hätäkeskukselle mikäli tässä nyt jotain uusjakoa tulee tapahtumaan

mielestäni talousrikostutkinnan keskeisenä ongelmana tällä hetkellä on se että poliisi ja veroviranomaiset eivät kykene riittävässä määrin puuttumaan reaaliaikaisiin talousrikosasioihin

mielestäni meidän on päästävä siihen että entistä suurempi osa talousrikollisuudesta saadaan viranomaisten tietoon että talousrikoksia kyetään aiempaa paremmin ja ennakolta torjumaan ja että talousrikosten määrä vähenee ja koko rikosprosessiin kuluva aika saadaan merkittävästi lyhenemään

siitä on tullut kuten hallintovaliokunnan lausunnossa erinomaisesti sanotaan henkilöstöleikkauksiin perustuva saneerausohjelma

lähtökohtanahan pitäisi olla tehtävien määrittelyn jonka mukaan mitoitetaan henkilöstö ja kehitetään tuottavuutta parantavia prosesseja

nyt tehdään päinvastoin ja vaarana on että palvelut heikkenevät ja hallinnon tuottavuus tosiasiallisesti vähenee

tuottavuusohjelma pitääkin ottaa kriittiseen tarkasteluun ja sitovista henkilöstötyövuositavoitteista pitää luopua määräajaksi

tätä me sdpssä olemme jo pitkään esittäneet ja onneksi samaan johtopäätökseen näyttää tulleen hallintovaliokuntakin